otan tässä vielä vanttilan koulun tukioppilaiden ajatuksia itse asiassa kiusaamisesta lainaan ihan täältä heidän tuntemuksiaan miltä se tuntuu ja sen jälkeen vähän pohdin sitä minkälaista oppia meidän pitäisi saada tuotua lisää tuonne varhaiskasvatukseen ja kouluihin

on tärkeää että me nostamme myös ennaltaehkäisyn ylös

arvostan sitä että meillä on samaan aikaan tuotu oppilas ja opiskelijahuoltolaki mutta jollain tavalla toivoisin myös sitä keskustelua millä tavalla me tuemme sitten niitä vanhempia kantamaan sitä vanhemmuutta

meidän suomalaisen innovaatiopolitiikan kannalta tämä on ehkä yksi merkittävimmistä kysymyksistä joka tulee myös tulevina vuosina nostaa esille

kiusaaminen tuntuu tietenkin pahalle ja voi tuntua että se on oma vika

tämä alue tulee tuomaan meille suoraan myös uusia tutkijatyöpaikkoja ja toivottavasti myös kansainvälisiä tutkijoita pystymme houkuttelemaan suomen maaperälle

tietenkin tästä herää pohdinta mitä sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia tämä tuo myös mukanansa mitä me voimme sitten viedä vientituotteina muualle maailmaan

hän alkaa pelätä ihmisiä tai ihmisten kohtaamista hän tuntee olevansa vihattu ja ajattelee hänessä olevan jotain vikaa

puhemies

kun tiedämme että omaa veri solu tai kudosnäytettämme käytetään aikaansaamaan lisää terveyttä myös itsellemme meidän on helpompi hyväksyä näytteidemme tallettaminen ja hyödyntäminen

tämä on tietenkin pohdinnan arvoinen paikka millä tavalla me pystymme saamaan miten sen sanoisi ihmisyyttä lisää sieltä päiväkodeista lähtien

miten me saamme lisää empatiakykyä ja millä tavalla siinä vaiheessa kun asia tunnistetaan ja ensimmäistä kertaa eräällä tavalla kiusaaja kiusaa pystytään luomaan kiusaajalle ne tunteet mitä sillä kiusatulla on

arvoisa puhemies

voisi sanoa että kysymyksessä on normitalkootoimi joka vähentää byrokratiaa

seuraava keltainen kirja tuskin sisältää näin paljon veronalennuksia tuskin sisältää mitään lisää kenellekään vaan joudumme priorisoimaan mikä asia on tärkeämpää kuin toinen asia

se on se kasvatus joka meidän pitäisi aloittaa jo sieltä päiväkoti ikäisistä

ja voisi kysyä silloin miten tasa arvoisia meidän yrittäjät ovat kun jotkut on mainittu poikkeuksina ja toiset eivät ole poikkeuksina

voidaanko edes olettaa että saamme lainamme takaisin koska ekonomistitkin selittävät itsekin lainatessamme että valtion lainoja ei tarvitse maksaa pois

kun lähdemme pohtimaan mitä siitä maksetaan korkoja tulevaisuudessa ja korkoriskiä koska korot tulevat nousemaan se vie edelleen meiltä pois sitä liikkumavaraa jolla me voimme näitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ylläpitää

tarpeelliset talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet tulevat valitettavasti lyhyellä tähtäimellä näkymään kreikan talouden jyrkähkönä sukelluksena

olemme totisen paikan edessä seuraavan budjettikierroksen aikana

onko sitä lainkaan

miten pelastustoimet vaikuttavat jatkoon

rakenneuudistuksiakin vihdoin viimein laitetaan eteenpäin

kreikan ja muiden maiden lainoittajat pääsevät kuin koira veräjästä

arvoisa puhemies

paatero totesi ettei tässä ole vielä niitä kaikkia kattoja ja muita mutta kuten pääministeri muistaakseni aikaisemmin totesi tässä on haluttu myös oppositiolle antaa vaikutusmahdollisuudet tarastin ryhmässä ja siltä osin voisi sanoa että oppositiosta pitäisi tulla kiitoksia siitä että opposition näkökulmia halutaan kuulla

lainoittajilla on oltava vastuu riskeistä

jos annamme tilanteen valua pelkästään valtioiden käsiin niin tällöin rahoittajat tekevät hyvinä aikoina tulosta ja huonoina aikoina tullaan sitten valtiota penäämään apuun

mielestäni tässä yhteydessä on todettava että siinä keskustelussa mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä vastaa kansan moraalikäsityksiä contra politiikan moraalikäsitykset nämä asiat ovat tulleet hyvin selkeästi esille mikä on hyvä ohjenuora myös siinä kun lähdetään kehittämään meidän lainsäädäntöä

todennäköisesti suomen valtiokin maksaa vähemmän korkoa tällä operaatiolla kansainvälisillä lainamarkkinoilla

samalla kuten on aikaisemminkin tullut esille kreikalta voisi edellyttää myös oman omaisuutensa realisoimista

elämme kuilun kynnyksellä

vierailin jokin aika sitten eräässä koulussa jossa kylläkin pohdimme samaan aikaan sitä että maahanmuuttajat olivat omassa pöydässään ja erikseen oli sitten meidän kantasuomalaisia

arvoisa puhemies

ensinnäkin thl on tehnyt poikkitieteellisen tutkimuksen tampereen yliopiston kanssa jossa on myös taloustieteellinen näkemys jossa on huomioitu hintajoustoa

itse asiassa tämä sama resepti jonka minä sain näiltä lapsilta minä kysyin heiltä mitä meidän pitäisi tehdä että kaikki leikkisivät yhdessä ja olisivat yhdessä ja sieltä eräs lapsi sanoi oikein fiksusti että ehkä se alkaa sillä että välitunneilla on yhteistä tekemistä ja ne opettajat järjestävät sitä yhteistä tekemistä ja sitä kautta kukaan ei myöskään

tämän tutkimuksen mukaan sokerivero laskisi makeisten virvoitusjuomien ja jäätelön kysyntää ja kohentaisi kansanterveyttä

siltä osin voi sanoa että olen samaa mieltä kuin edustaja heinonen että veron tason tulee olla riittävän korkea jotta tätä hintajoustoa syntyisi

olen samaa mieltä edustaja heinosen kanssa myös siitä että liikuntaa tarvitaan lisää ja varsinkin kuntoliikuntaa mutta kun sitä rahaa ei ole ja jostain se raha on otettava

pöydällepanoa varten esitellään päiväkeskuksen kymmenesosa on myös eusta erota virta pannaan pöydälle kahdeskymmenesensimmäinen yhdettätoista kaksituhattaneljätoista pidettävään kasvis hyväksyttävä

haluammeko me sen rahan ottaa mieluummin tuloverotuksessa tai jossain muussa oleellisessa asiassa vai leikata jostain muusta

eduskunnan seuraava tays on perjantaina kahdeskymmenesensimmäinen yhdettätoista kaksituhattaneljätoista kello kolmetoista

sinänsä aina pohdituttaa että ennen edellistä lamaa meillä oli lähes velaton talous

tämä jää yksin

kysymys on myöskin sukupolvien välisestä tasa arvosta

esimerkiksi että otamme keksit verolle tai laajennamme sokeriveroon ja sillä samalla saamme rahoituspohjaa jolla me rahoitamme liikuntapalveluita ja myös mahdollisesti sitä että meidän kouluruokamme taso saataisiin nostettua

arvoisa puhemies

nämä ovat niitä tekijöitä joilla me saamme elintapamuutoksia

me tarvitsemme useita konsteja emme saa unohtaa yhtäkään konstia romukoppaan

varsinainen puheenvuoro edusta ja pelko

arvoisa puhemies

kärkihankkeet itse asiassa ovat erinomainen esimerkki siitä kuinka voidaan sysätä meidän elinkeinoelämämme kohti uutta

olen erittäin tyytyväinen että korkeakoulut pääsevät vihdoin viimein myymään tutkintoja eu ja eta alueen ulkopuolisille maille ja opiskelijoille

meidän tehtävämme on varmistaa suomalaisten nuorten maksuton koulutus

edustaja kiuru on täällä kovinkin aktiivinen ehkäpä jopa hyvinkin kriittinen hallitusta kohtaan

hallituksen esitys on yksi tapa varmistaa se yksi tapa vahvistaa meidän korkea asteemme rahoituspohjaa

niillä ei varmastikaan ole tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan vaan saada se osallistuminen elinkeinoelämästä ja myöskin ohjata sitä tietyllä tavalla hallituksen tärkeäksi kokemiin kohteisiin

on selvää että tämä kehitys ottaa oman aikansa ja menee hetki aikaa kun toimintamallit luodaan tuotteistetaan ja myös markkinat saadaan innostumaan

samalla tästä tulee sivutuotteena se että myös opetuksen laatuun tullaan pistämään vieläkin enemmän painetta koska yliopisto tai korkea aste yleensä joka ei kiinnitä siihen huomiota riittävästi ei myöskään saa niitä maksavia asiakkaita

selvää on että se tie jolla me olemme antaneet ilmaiseksi suomalaista laadukasta koulutusta on tiensä päässä

eli otetaan täsmätoimia joilla me saamme lasten ja nuorten oppiminen uudelleen paremmalle tasolle

tavoitteena tulee olla että koulutusvientituotteiden myynti tehdään taloudellisesti kannattavaksi

on ilahduttavaa ollut nähdä kuinka meidän ammatilliset oppilaitokset ovat lähteneet jo ottamaan rohkeita askeleita koulutusviennin saralla

lisäksi ammatilliset oppilaitokset haluavat myös laajentaa tarjontaansa tutkintomyyntiin ja tämä asia meidän tulee mahdollistaa

kaikki pykäläesteet tutkintoviennistä on raivattava myös ammatillisella puolella pois

ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on annettava mahdollisuus antaa koulutusta missä päin maailmaa tahansa ja myös opetus ja tutkintokieli on saatava vapaasti määrittää maakohtaisesti

toivonkin että opetusministeriöstä tulee mahdollisimman pikaisesti hallituksen esitys koulutusvientiesteiden purkamisesta myös ammatillisella puolella

kun tätä asiaa lähdin selvittämään niin tuli esille että sisäasiainministeriön puolella asiasta ensinnäkään ei ollut kaikilla tietoa mutta poliisilla oli tietoa

toinen näkökulma joka liittyy tämmöiseen skaalautuvaan koulutusvientiin ei pelkästään siihen että keräämme lukukausimaksuja tai on tilauskoulutusta

tässä tulee kysymys että jos tiedetään että on ongelma niin kyllä pitäisi virkamiehen kantaa vastuu siitä että hän on yhteydessä sosiaali ja terveysministeriön puolelle asianomaiseen yksikköön ja lähtee sitä asiaa kantamaan eteenpäin

meidän tulee myös luoda mekanismeja joilla meidän brändejämme voidaan kaupallistaa entistä laajemmin

tähän liittyy semmoinen pohdinta että voisiko meillä tehdä jokin koulu tai suomi tällaisen franchisingketjun koulutuksesta joka sitten ottaisi maksun per oppilas tai sitten liikevaihdosta prosentuaalisen osuuden

mutta tämä on esimerkki siitä että jos todetaan ongelma toisessa ministeriössä niin ei lähdetä vain päivittelemään että emme voi tehdä asialle mitään vaan kannetaan se vastuu loppuun asti ja viedään sinne toiseen ministeriöön se asia eteenpäin

lakialoitehan tässä muodossa on sinänsä eräällä tavalla hallitusohjelman mukainen laajennusosa jossa pyritään tukkimaan nykyinen porsaanreikä ja jossa voidaan tulkita keksien ja karkkien välistä harmaata maastoa ja sillä tavalla selkeyttää lainsäädäntöä

toivottavasti franchisingtoimintamalli jonain päivänä on tulevaisuutta ja uskon että sillä me saamme myöskin suomeen luotua uusia työpaikkoja

edustaja heinosen kanssa olen samaa mieltä että kuluttajilla pitää olla nykyistä paremmat tiedot niistä tuotteista joita hän ostaa ja siltä osin meillä on tulossa parannuksia eu asetuksessa

hienointahan olisi kun mennään hienojen kännyköiden kanssa tuotteen lähelle niin saman tien rfid koodi heittäisi sinne että tässä on näin ja näin paljon sokeria ja voisi laittaa vaikka sokeripaloina niin että siltä osin meillä on kyllä paikka sitä kuluttajainformaatiotakin parantaa

toivoakseni suomi voi olla tässä kohdin etunojassa näyttämässä mallia koko eussa

tämähän on yksi keino niistä monista

olen samaa mieltä siitä että täytyy olla tiettyä kritiikkiä ja harkintaa näihin keinotekoisiin makeutusaineisiin nähden mutta haluaisin puhua sellaisen kohtuullisuuden nimissä että sokeri ei ole pahasta jos sitä käytetään kohtuullisesti

ei ole pahasta joskus syödä karkkia tai keksiä tai pullaa kunhan niitä syödään kohtuullisesti

siltä osin on paikka ehkä sitä valistustakin lisätä mutta samalla myös näen nämä verotukselliset keinot yhtenä tärkeänä osana tätä kokonaisuutta